näissä tieteenaloissa on sitten näitä siviilisovellutuksia jotka tulevat ehkä sitten ihan toisella alalla käyttöön

edustaja backman joka juuri poistui salista esitti näkemyksen joka mielestäni on täysin virheellinen

siinä mielessä kansainvälisessä globaalissa kilpailutoiminnassa jota telakkateollisuus sanan varsinaisessa merkityksessä on valtion vientiluotot ovat välttämättömiä

toisaalta sitten suomalaisen luonnon erityisolosuhteet pakkasineen ja vastaavineen kiinnostavat tietysti tiettyjä testaustilanteiden toteuttajia

päätökset menoleikkausten välttämisestä palvelutason ylläpitämisestä ja kansalaisten ostovoimaa parantavista veronkevennyksistä ovat luoneet luottamusta ja ennen kaikkea kysyntää kotimarkkinoille

se ei sisälly yrityksen liiketoiminnan kuluina verovähennyskelpoisena eikä myöskään käytännössä näin ole sen takia että verotarkastajat katsovat nämä melkeinpä aina ensimmäiseksi

muun muassa autoteollisuus ylläpitää aika merkittävää testaustoimintaa ja voisin kuvitella että vaikka ja jos suomi haluaa kaikissa olosuhteissa pysyä liittoutumattomana niin silloin kyllä kannattaa huolehtia oman osaamisensa ylläpitämisestäkin omin keinoin

sen sijaan tarkastusvaliokunnan jäsenenä olen kyllä vähän huolissani siitä miten verokohtelu ottaa huomioon ay liikkeen veron ulkopuolisen jäsenmaksun ja sen käyttämisen vaalityöhön

se näkyy myös siinä että poistot ovat olleet pitkään investointeja suuremmat ja osingot erittäin korkeita jolloin omistajat siirtävät rahaa muihin tuottavampiin maihin ja kohteisiin kuin suomella tällä hetkellä on tarjolla

ilmeinen virhe tehtiin silloin kun listaamattomien yhtiöiden progressiivinen verotus otettiin käyttöön jolloin yritysten omarahoitus kehittyi erittäin huonosti suomessa

sitten muistuu mieleen kun poliittista histo riaa luin että tähän maahan on tullut rajojen ulkopuoleltakin merkittävä määrä rahaa vähän yhdelle jos toisellekin jopa hikinauhoissa

kestävyysvaje johtuu ennen kaikkea suomen väestörakenteen ja huoltosuhteen muutoksesta mutta taantuma on vielä pahentanut lähtöoletuksia ja lisännyt velkaantumisen vauhtia

sitä myöten myös ulkopuolisen rahoituksen saanti on aika heikkoa

kilpailukyky kuntoon ja listaamattomien yhtiöiden verotuksesta kannattaisi poistaa se progressio osuus jolloin pääomat tulisivat kiinteistöistä ja ulkomailta takaisin suomeen

arvoisa rouva puhemies

mikäli me jatkamme niin sanottua perusuraa pitkin valtio ja kunnat joutuvat ottamaan joka vuosi runsaasti uutta velkaa vaikka talous kääntyisikin nyt kasvuun

tavoitteena oli selvittää yksikköhintojen eroja erilaisissa kunnissa eri kokoisissa kunnissa mutta myös poliittisesti eri lailla värittyneissä kunnissa

teollisuudesta tutun vähenevien kustannusten lain joka on yleinen varmaan kaikkien tuntema

eli jos siellä sitten on joku näiden ulkopuolinen silloin on ja ehkä voisi vielä ajatella radiomainontaa jossa myös tukiryhmänkin ilmoittaminen vie sitä mainosaikaa kohtuuttomasti joten voisi sanoa että eiköhän riittäisi jos lakia muutettaisiin niin että jos poikkeavaa käyttäytymistä on niin silloin ilmoitetaan muuten ei

tämänaikainen professori loikkasen ja professori susiluodon selvitys on edelleenkin mielestäni varsin käyttökelpoinen ja uudempaakaan aineistoa ei ole tullut silmiini

kohteet on valittu siten että ne estävät kasvun edellytyksiä mahdollisimman vähän toisin kuin esimerkiksi tuloverojen kiristäminen olisi tehnyt

toimet myös jatkavat valtiovarainministeri kataisen johdolla aloitettua ekologista verouudistusta jossa verojen korotuspaine siirretään työn verottamisesta ympäristö ja kulutusveroja kohden

siltä osin kuin edustaja tuupainen pohti voidaanko ilmoittavalta ehdokkaalta vaatia tai ilman hänen lupaansa luovuttaa hänen mainoskampanjansa niin luulen että ollaan sopimusoikeuden kanssa aika monessa asiassa ristissä

sähköisillä järjestelmillä pyritään helpottamaan kuntien valtion ja kansalaisten välistä asiointia ja palveluiden järjestämistä

sen sijaan verotarkastuksessa sen voin sanoa verotarkastajat kyllä käyvät läpi ettei kukaan ehdokas ole saanut kohtuutonta etua suhteessa siihen mitä on mainostanut koskee myös omistaja kustantajia

tämä onnistuu jos siirrämme rutiini ja paperitöitä tietotekniikan avulla hoidettaviksi jolloin tekijöitä vapautuu varsinaiseen asiakaspalveluun esimerkiksi terveydenhoidossa

julkisuuteen on tullut eräänä rahoituslähteenä valtiontalouden tasapainottamiseen virvoitusjuomiin sekä makeisiin liittyvä sokerin verotus

kansanterveyden kannalta ajatus on ollut hyvässä myötätuulessa

voisiko asiaa laajemmin ajatella että ylipäätänsä sokeria verotettaisiin jotta suomen kansa pysyisi laajemmin terveenä ja pidempää ikää voisi olettaa kaikilta kansalaisilta

kuntatalouden kestävyyden kannalta on myös välttämätöntä jatkaa paras hanketta jonka tulokset eivät vielä kaikilta osin ole tyydyttäviä

se että edellisessä kuntauudistuksessa sovittiin viiden vuoden karenssista häiritsi kyllä työmarkkinoita enemmän kuin uskottiin alun perin

eläköitymisen ja palvelurakenteiden kehittämisen myötä valtion ja kuntien toimintoja olisi mahdollisuus järkevästi uudelleen järjestellä eikä sitä tule nähdä uhkana

parikymmentä vuotta sitten suomeen pesiytyi optio ja myöhemmin osakepalkkiojärjestelmä jotka pohjautuvat pörssissä toteutuneisiin pörssikursseihin kyseisten yhtiöiden osalta

arvoisa herra puhemies

näin ei käynyt

nyt jos kuntia yhdistetään uskon ensisijaisesti siihen että paikalliset henkilöt jotka ovat vastuussa kunnan luottamustehtävissä tai virkavalmistelussa tuntevat olosuhteet niin hyvin että tällaista kaiken kattavaa lakia ei pitäisi tehdä

en malta olla sanomatta kun näistä tuulivoimaloista tässä ollaan niin innostuneita että samaan aikaan tutkitaan aivan erilaista lähestymistapaa tuulivoiman talteenottoon sellaiseen joka pohjautuu spiraaliin jossa on näitä luonnonhaittoja selvästi vähemmän

muutama työeläkeyhtiöanalyytikko joka on sitä mieltä että joku toimiala on nousussa pystyy omilla päätöksillään aivan olennaisesti nostamaan tai laskemaankin pörssikurssia

pienituloisimpien eläkeläisten asemaa kohennetaan ottamalla käyttöön takuueläke joka nostaa minimikansaneläkettä saavan eläkeläisen tuloja noin sadalla eurolla kuukaudessa

se parhaimmillaan voitaisiin upottaa linkkimastoihin jolloin maisemalliset arvot säilyisivät selvästi parempina kuin näissä perinteisissä

ei tässä myöskään syytön ole kuntaliitto joka on jättänyt aika lailla voimavaroja vain valtion ja kuntien väliseen edunvalvontaan vaatimalla enemmän rahoitusta kunnille valtiolta tai jotain muuta kun kehittämisessäkin olisi ollut paljon mahdollisuuksia

myös joitain teknisiä ongelmia on mutta veikkaan että viiden vuoden kuluessa nämä tulevat markkinoille ja saattaa olla suomen kannalta ihan hyvä ettei tässä liian innokkaita olla näitä perinteisiä tuulivoimaloita maisemaan sijoittamaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erityisen iloinen siitä että lapsilisät pääsevät vihdoinkin mukaan indeksillä tarkistettavien etuuksien joukkoon

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

otan nyt esille suomen selviytymisen kannalta aivan keskeisen seikan joka julkisuudessa on jäänyt liian vähälle huomiolle

kun kuntapuolella kuitenkin kaikki prosessit ovat julkisia niissä ei ole mitään liikesuojaa kaikki ovat nähtävissä ja monet myös hyvistä menestystarinoistaan muille kertovat olisi syytä että kuntapuolella jonka edustajia täällä on runsaasti oltaisiin enemmän kiinnostuneita niistä hyvistä suorituksista mitä muualla on aikaansaatu

kuitenkin näyttää siltä että vaikka valtiolla tällainen on niin nämä palkkausperiaatteet vaikka niitä nyt on viime vuosina tiukennettu eivät aina perustu mielestäni oikeudenmukaisuuteen tehtävän vaativuuteen tai vastaaviin tekijöihin

on huomattava että tämä oletus on vain oletus eikä itsestäänselvyys joka tapahtuu ilman poliittista päätöstä ja valinnoista riippumatta

viime viikonvaihteessa minulla oli tilaisuus olla vierailulla eräässä suomen harvimmin asutuista kunnista savukoskella ja kunnanjohtaja joka siellä toivotti minut läksiäismatkalle lähetti terveisiä että eero olisit erinomainen kansanedustaja jos hoitaisit kolme uutta työpaikkaa savukoskelle

sen johdosta kun sitten katsotaan koko konsernia valtion ministereiden palkkausta on vaikea ymmärtää että pääministerin palkka on alhaisempi kuin ypäjän hevosopiston johtajan palkka

vaikka ei ole taloudellisesti sama asema kuin toimitusjohtajalla niin hänen työtehtävänsä ja tehtävän vaativuus ja siitä seuraavat vaikutukset yhteiskunnassa ovat niin merkittäviä että ajattelenpa vain sitä onko valtion kokonaisedun kannalta järkevää maksaa niin alhaista palkkaa

valtion tulisi tätä kautta tukea kuntaa ja jättää varsinainen päätös kunnan liittymisestä oli se sitten osakuntaliitos tai suoraan yhdistyminen paikallisten vastuulle

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää että julkisen talouden ongelmista huolimatta jatkossakin kansalaisille tarjotaan riittävät ja laadukkaat hyvinvointipalvelut kuten koulutus terveydenhuolto ja ikäihmisten hoiva

jokainen vastuullinen päättäjä kuitenkin ymmärtää että hyvinvointia ei voida kestävästi rakentaa velanoton varaan

kiitoksia

on populistista puhua palkka alennuksesta kansanedustajien kohdalla koska lyhyellä tähtäimellä voi tuntua hyvältä ja saada muutaman äänen seuraavissa vaaleissa mutta koko valtion edun kannalta se on arveluttavaa

mitä enemmän saadaan aikaan kestävää kasvua sitä vähemmän joudutaan turvautumaan vahingollisiin talouden tasapainotuskeinoihin kuten menojen leikkauksiin tai verojen korotuksiin

kasvutavoitteen asettaminen korkealle kiinnittäisi entistä enemmän huomiota niihin hyvinvoinnin lisäämisen esteisiin jotka ovat omilla toimillamme rajattavissa pois

kehyskaudella on huolehdittava siitä että suomi on nykyistä houkuttelevampi maa niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin investoinneille jotka luovat työpaikkoja

valtiovallan toimesta on tehtävä kaikki mahdollinen työpaikkojen säilyttämisen ja synnyttämisen hyväksi siten että jokaiselle työikäiselle ja kykyiselle on työtä tarjolla

työnteon on oltava aina kannattavaa olipa kyse valinnasta työn vastaanottamisen tai työttömyyden välillä tai valinnasta lisätyön tai vapaa ajan vieton välillä

erityistä huolta on kannettava vastavalmistuneiden työllistymisestä sekä nuorisotyöttömyyden torjumisesta kuten nykyhallitus on tehnytkin

koulutuksella on vahvistettava suomalaista osaamista jotta luomme huippuosaamista vaativaa ja korkeata katetta luovaa työtä joka korvaa suorittavien työpaikkojen siirtymisen halvemman työvoiman maihin

martti korhoselle että kyllä tällä on työllistävä vaikutus koska se alentaa palkkasummaa ja sitä kautta helpottaa työnantajan kykyä palkata uusia tai pitää vanhoja töissä

arvoisa herra puhemies

ehkä ilmaisin itseni epätarkasti

silloin kun mainostetaan mediassa ja rahat tulevat ehdokkaalta tai hänen tukiryhmältään ja kun sen kuitenkin tarkastus käy lävitse ei tarvitsisi ilmoittaa sitä että se on tukiryhmä

saattaa olla tarvetta kouluttautua useamminkin

niiden menestymistä mielestämme on kaikin keinoin kannustettava sillä aktiivinen ja kasvava elinkeinoelämä luo työpaikkoja verotuloja ja vientituloja joita suomalainen kansantalous välttämättä tarvitsee selviytyäkseen

uutta kasvua olisi saatavissa esimerkiksi seniorikansalaisille suunnattujen palvelujen ja tuotteiden sekä järjestelmien kehittämisellä joille taatusti on kysyntää myös muiden maiden vastatessa ikääntymisen haasteeseen

ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristötietoisuuden edetessä markkinoita syntyy myös uusiutuville päästöttömille energiaratkaisuille energiatehokkuuteen sekä biotalouteen joissa uusiutuvat luonnonvarat syrjäyttävät nykyisiä ympäristöä pilaavia raaka aineita

arvoisa rouva puhemies

luulen että tässä salissa ei ole ainuttakaan joka osaa sanoa edustaja lindtmanille oikean vastauksen kuinka monta prosenttia pitäisi muuttaa koska ne ovat ulkomaisia asiakkaita jotka mahdollisesti ostavat suomalaisia vientituotteita tai jättävät ostamatta

kehyspäätöksessä todetaan että valtiovallan tuotekehitys ja innovointirahoitusta on kasvatettu voimakkaasti mutta kysymys kuuluu ovatko niistä saatu hyöty ja tulokset vastanneet meidän odotuksiamme

jatkossa painopistettä on rohkeasti siirrettävä kansainvälistymisen mahdollisuuksia omaaviin tuotteisiin ja palveluihin ja kasvuyrityksiin jotta luomme globaalissa kilpailussa pärjääviä vientituotteita ja palveluita

minun mielestäni se järjestelmä joka on kolmikanta pitäisi tämmöisissä asioissa lisätä nelikantaiseksi jossa myös lopulliset asiakkaat olisivat paikalla

kotimarkkinateollisuudessa ja palvelutuotannossa tilanne on toinen

kasvun stimuloimisen kannalta verotus on yksi voimakkaimmista ohjauskeinoista joka on vielä valtiovallalla täysin omissa käsissään

kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa että lähivuosien veropäätökset on tehtävä siten että työn tekemisen ja teettämisen sekä yrittämisen verotus voidaan pitää kannustavana

arvoisa puhemies

näistä haasteista selvitään mikäli edistämme työn tekemistä ja yritysten menestymistä ja osaamme toteuttaa yhteiskunnan rakenteelliset uudistukset hallitusti ja turvallisesti tuottavuutta kasvattaen

arvoisa herra puhemies

kyllä minulle jäi ja oletan muillekin hallintoneuvoston jäsenille jotka olivat läsnä käsitys että itella on tehnyt varsin huolellista työtä tämän jakeluverkoston ajanmukaistamiseksi ottaen markkinoiden supistumisen huomioon

nämä viime tuntien uutiset talvivaarasta viittaavat paremminkin siihen että globaalit kaivosyhtiöt haluavat nähdä mikä meni pieleen ja mitä siitä olisi opittavissa

valtion kannalta kyllä kannattaisi selvittää voidaanko tämä alkuperäinen prosessi todella siinä mittakaavassa jota talvivaara yritti saada toimimaan

siinä tapauksessa jos näin olisi kauppahinta olisi aivan toinen kuin se että myydään epäkurantti kaivosyhtiö josta kukaan ei tiedä tuleeko se ikinä toimimaan

siinä mielessä tässä vaiheessa muutaman miljoonan ehkä kymmenenkin miljoonan panostaminen tämän prosessin varmistamiseen että myyntipuheessa myydään toimiva järjestelmä ja siitä voidaan antaa jonkinnäköinen takuu parantaisi huomattavasti kauppahintaa

pääministerin esittämä strategia mielestäni on ihan oikea mutta taktisesti ehkä ei ole sen aika sen takia että korkomarkkinat suosivat lainanottajaa

yhdyn lämpimästi niihin näkökohtiin jotka ovat täällä tulleet jo moneen kertaan todistamaan sitä että liikevaihto ei voi olla oikea lähtökohta jolla rasitetaan yritystä

mutta kehys

onko se este ettemme voi ottaa investointeihin lainaa

käsittelevätkö euroopan neuvosto ja säännöt aina kaiken lainan kulutusluottona eivätkä ota huomioon sitä että investointi on myös omaisuutta

arvoisa rouva puhemies

toinen näkökohta liittyy siihen että kun tässä rahoitus tavallaan sidotaan elinkustannusindeksiin ja palkkaindeksiin siitä puuttuu kuitenkin tuottavuuden kehittyminen joka itse asiassa tarkoittaisi varmasti sitä ettei pitäisi antaa suorastaan näin sanoisinko automaatiota vaan vaade myös siitä että tuottavuuden kautta summa joka kerätään on ehkä pari prosenttia edellistä vuotta alhaisempi

olettaisin että työministeri on ja siksi kysyn kuitenkin varmuudeksi onko tutustunut saksan peter hartzin johdolla tehtyyn työreformiin

arvoisa herra puhemies

nuorten tullessa työmarkkinoille heillä ei ole oikeastaan välttämättä juuri sitä kokemusta jota työnantaja toivoisi enemmän ehkä innokkuutta ja toivoa auvoisesta elämästä

meillä oli tekstiviestit ja meillä oli pankkipuolella erittäin moderni kilpailukykyinen palvelu solo palvelu jota kansainvälisesti pidettiin maailman huippuna

edelleenkin suomi on varmaan kärkijoukossa mutta meidän pitää kyllä saavuttaa se etumatka takaisin joka meillä on ollut ja siihen meillä on kyllä hyvät edellytyksetkin

pienten työnantajien kannalta ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen suhteessa yrityksen kantokykyyn on suuri riski ja kun on nuoresta työntekijästä kyse kannattaisi mielestäni tutkia olisiko tämä koeajan pidentäminen omiaan keventämään sitä riskiä puolin ja toisin

kun suomessa on julkisella puolella sekä kunta että valtio näiden järjestelmien yhteensovittaminen on ollut vaikeaa

en muista kuinka pitkään lindtman on ollut työnantajana mutta lievää parannusta osaamisessa voisi olla sikäli että työehtosopimuksessa sen jälkeen kun vuorolista on tehty viikonvaihteen ravintola tai vastaavasta työstä jos asianosainen sairastuu ja täytyy hankkia toinen siinä tulee kuusinkertainen palkka verrattuna normaalityötuntiin

päätökset ja rahat ovat olleet eri paikoissa minkä johdosta ei ole löytynyt sellaista rajakohtaa jossa järjestelmiä olisi voitu vaihtaa vaan jokainen on pitänyt omien järjestelmiensä puolta ja jos se ajankohta on ollut väärä niin muutokseen ei ole haluttu lähteä mukaan

nuori voi hakeutua väärään työsuhteeseen väärän yrittäjän työhön mutta työllistämisen kannalta nykyinen kynnys on osoittautunut turhan kankeaksi ja estää nuorten työllistämistä

se on aika kovaa kyytiä ja tekee sen että helsingissä sunnuntaina syöminen on kyllä taiteenlaji koska sellaista työnantajaa jonka katteet kestäisivät moisen menettelyn ei oikeastaan ole

turvallisuuden kannalta on myös sitten ter veydenhoidon puolella suuria ongelmia siirtää röntgenkuvia tai potilastietoja tai hoitomääräyksiä ja siellä tulee sitten vastaan aika nopeasti kuten julkisuudessa on näkynyt tietosuojalain sanoisinko vanhentunut lähtökohta

myös kaupan alalla näyttää menevän siihen että aika isoissa yksityiskaupoissa henkilökunta ei ole viikonloppuna töissä vaan nimenomaan omistajat menevät koska nämä työehtosopimukset on tehty niin jäykiksi että ne eivät mukaudu tähän jolloin se teoreettinen palkannousu viikonloppuna jää realisoitumatta ja yrittäjäomistaja tekee ne työtunnit

aikanaan kun tietosuojalakeja suomeen sovelletettiin käytettiin muun muassa norjalaista lainsäädäntöä lähtökohtana

siellä nimenomaan tietokoneilla käsiteltyjen rekistereiden sanoisinko luottamussuojaa lisättiin niin että niiden hyväksikäyttö eri viranomaisten yhteistyönä vaikeutui ja niissä ongelmissa ollaan nyt edelleenkin pitäisi muuttaa

atk alan sisäinen edunvalvonta sen sijaan on onnistunut erittäin hyvin siltä osin kuin se koskee atk ohjelmien tekijänoikeuksia

arvoisa herra puhemies

täällä eduskunnassa valiokunnissa kohta käsitellään verovelkojen julkistamiseen liittyviä näkökohtia